on hyvä että terveyttä edistävää verotusta viedään eteenpäin

sosiaali ja terveysvaliokunta teki erittäin kattavan selvityksen tästä hallituksen esityksestä ja siellä on lukuisia lausuntoja

siltä osin voi sanoa että valiokuntahan teki tässä juuri sitä työtä mitä piti ja me moneen kertaan pohdimme myös sitä olemmeko me ymmärtäneet oikein ja voi sanoa että nyt meillä on tehtynä aivan loistava mietintö joka avaa tätä problematiikkaa

tällä on myöskin vahvat viestit valiokunnasta eteenpäin valmistelulle

edustaja saarakkala ansiokkaasti totesi että asioita tapahtuu ja hyvä näin

tämänhetkisessä tilanteessa jossa eletään oikeastaan ollaan kriisin partaalla ja rahat on lopussa joudutaan jonkun verran pistämään pökköä pesään ja saamaan rakenteiden uudistaminen nykyistä kovempaan tempoon

monissa kunnissa sitä päätöksentekokykyä löytyy mutta joissakin kunnissa sitä odotetaan että valtiopuolelta niitä esityksiä tulisi eli meillä on kyllä kahdenlaista toivetilaa siellä kuntakentän puolella

ja tämä järki lähtee siitä että kunnissa halutaan että kuntalaiset saavat palvelut kunnissa halutaan että veroprosentti pysyy aisoissa kunnissa halutaan luoda työpaikkoja

kollegat tekivät viisaita havaintoja

on ensiarvoisen tärkeää että me ymmärrämme myös että ne ovat vaikeita päätöksiä mutta viisas päätöksentekijä löytää ne päätökset joilla on vähiten kivuliasta vaikutusta

mielestäni kohdat joissa me lisäämme kulutukseen kohdistuvaa verotaakkaa ovat hyvin perusteltuja ja toivoakseni myös sellaisia joilla me pystymme sitä tulevaisuuden kasvua luomaan sen kautta että pystymme suomen kilpailukykyä parantamaan

mielestäni juuri niiden kehyskylien äänen pitää ehdottomasti kuulua ja se on ehkä siellä muutoksen kohdassa paikka jossa täytyy vain varmistaa pitääkö siellä olla aina varmistettuna että kylillä on oma valtuutettunsa valtuustossa

sanonta yksinkertainen on kaunista pätee tähänkin

tämän päivän valtionosuusjärjestelmä kannustaa siihen että kunnassa on sairaita koska rahaa tulee sitä enemmän mitä enemmän sairastetaan

uuden järjestelmän tuleekin kannustaa siihen että kunnassa on yhä vähemmän sairaita ja yhä enemmän terveitä

näillä kannusterahoilla kunta panostaa ennalta ehkäiseviin palveluihin ja käyttää niihin enemmän rahaa eikä siihen että haavoja paikataan

kolmas näkökulma joka kulkee rakenteiden valtionosuusjärjestelmän kanssa rinnakkain on jo täällä edustaja rehulan puheessa tullut esiin

se että meillä on tulevaisuudessa yhä vähemmän kuntia ja ne ovat yhä suurempia johtaa siihen että meillä on myös mahdollisuus lähteä purkamaan nykyistä terveydenhuollon monikanavarahoitusta

miksi me juoksutamme kuntalaista

näihin kysymyksiin me voimme tulevina vuosina antaa vastauksia

teemmekö oikeita asioita

laajentamalla valtion veropohjaa myymällä omaisuutta leikkaamalla menoja sekä ehkä todennäköisimmin huolehtimalla siitä että meillä on myös työpaikkoja tulevaisuudessa

olisi hyvä saada mahdollisimman pikaisesti käsittelyyn eduskuntaan palautumissuunnitelma jossa käytäisiin läpi toimenpiteet joilla valtion nenä saadaan vedenpinnan yläpuolelle ja se mikä on se ajanjakso jonka kuluessa me pystymme yleensä nostamaan sen nenämme vedenpinnan yläpuolelle

voimme vain kuvitella kun seuraava vaikea ajanjakso tulee minkälainen huippusumma jälleen tullaan keräämään

tietenkin katse kohdistuu temmin puolelle ja siihen minkälaiset panostukset meillä on tutkimukseen ja tuotekehitykseen minkä kautta joko löydämme uusia liiketoiminta alueita tai vahvistamme yritystemme kilpailukykyä

tietenkin on pohdinnan paikka kun rahaa on ja sitä on itse asiassa todella paljon käytetäänkö sitä vaikuttavasti tai suomen kannalta järkeviin tulevaisuushankkeisiin

verotuksella ja työnantajamaksuilla on myös oma tärkeä merkityksensä kilpailukykymme lisäämisessä ja muihin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa

verotus on aivan oiva väline terveyttämme edistämässä

toivakka piti hyvän puheenvuoron alkoholimainonnan rajoittamisesta

viinalla on vahva rooli alkoholikäytössä mutta sitä vahvempi rooli meillä on oluilla ja siidereillä joita mainostetaan hyvin voimakkaasti

muutama sana keltaisesta kirjastamme

mainostajan tavoitteenahan on vaikuttaa meidän kulutuskäyttäytymiseemme ja ohjata meidän ostoksiamme ja näin tässäkin kohdassa on tapahtunut

keltainen kirja sisältää paljon hyvää

kirja sisältää halua tehdä suomesta parempi paikka

on pakko myöntää että meillä on tapahtunut erittäin järkevää uutta alkoholipolitiikkaa meillä on hallitusti nostettu alkoholiveroa useampaan otteeseen ja vielä tänäänkin uudelleen

toivonkin että nykyinen hallitus jatkaa tätä samaa sanotaanko hallittua linjaa etenevää tiukempaa alkoholipolitiikkaa ja mielestäni meidän valiokunnan lausuma on tässä täysin kohdallansa jatkeena siihen mitä seuraavaksi tulee tehdä

arjen ja budjettikirjan välillä on liian suuri kuilu

miten paljon voimme enää luvata keltaisen kirjamme sisällä kuntien järjestämisvastuulla olevista palveluista varsinkin kun aikomuksemme on karsia normeja ja myös valtion rahallista ohjausta siirtymällä yhä enemmän asukasperusteiseen valtionosuusmalliin

tässä ollaan juuri kriminalisoimassa näitä alkoholilain vastaisia mainoksia eli siltä osin ollaan menossa eteenpäin alkoholipoliittisesti itse asiassa selkeä askel

valitettava tosiasia on että ne jotka ovat juuri herkkiä tälle alkoholille ovat erityisen herkkiä alkoholimainonnalle jolloin herkästi sitten pulloon mennään

meille nuorille tulee tunne että alkoholi on sallittua kun me annamme niiden alkoholimainosten ympäröidä heidät

heidi hautala nosti hyvin esille huolen siitä miten lausuman mukaista työryhmää lähdetään muodostamaan

toivottavasti siinä tämän työryhmän henkilöiden osalta pystytään pääsemään toisenlaiseen lopputulokseen kuin aiemmin ettei käy niin kuin edellisessä työryhmässä jossa neljä kuudesta jäsenestä edusti alkoholijuomien myyntiä myynnistä mainonnasta rahansa saavia yrityksiä

koska meidän perustuslakimmekin jo sanoo että meidän tehtävämme on edistää kansanterveyttä voisi kuvitella että pääosa tällaisen työryhmän edustajista on juuri perustuslain mukaisessa roolissa

arvoisa puhemies

ne jotka vastustivat mielikuvamarkkinoinnin rajoittamista olivat niitä jotka saavat rahansa siitä että on joko mainoksia tai niitä jotka myyvät

totta kai he vastustavat sitä

meillä oli myös hyvin useita tahoja jotka sanoivat että mielikuvamarkkinointia kannattaa ja olisi järkevää lähteä rajoittamaan ellei sitten jopa kokonaan poistamaan ja jopa koko mainonta poistamaan

mielestäni viime kaudella tehdyt toimenpiteet ovat olleet aivan järkeviä

jos katsotaan sitä mitä on tapahtunut viimeisten seitsemän noin kymmenen vuoden aikana meillä on tällä hetkellä noin neljäsosa kunnista kadonnut jo kuntakartalta eli siltä osin meillä on kuntarakenteissa tapahtunut voimakasta uudistautumista jo edellisten hallituskausien aikana

arvoisa puhemies

esimerkiksi kiinteistöä koskevan tiedon keskittäminen yhteen paikkaan parantaa varmasti mahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä kehittää kiinteistöä koskevia tietojärjestelmiä ja myös sähköistä asiointia

mielestäni on aina hyvä kysyä kunnissa onko meillä joitain muita vaihtoehtoja joissa me voisimme vielä paremmin luoda uusia työpaikkoja alueellemme ja vielä paremmin palvella kuntalaisia ja se on se lähtökohta mutta yksisilmäinen vaihtoehdoton ratkaisu jossa tarjotaan vain liitosta yhtä liitosta tiettyä liitosta ei ole mielestäni perusteltu koska myös liitoskeskusteluihin liittyvät erilaiset vaihtoehdot ei välttämättä se mikä kuntakarttaharjoitus nyt on vaan se voi olla ihan jotain muutakin ja siltä osin mielestäni on syytä pohtia vaihtoehtoja

on huolestuttavaa että meillä alkaa olla suurimmassa osassa näitä hallituksen esityksiä itse asiassa kustannusten kasvattamisia kun sen sijaan pitäisi kustannuksia pienentää niin kuin tässäkin esityksessä

eli näiden muutosten osalta puuttuu täysin analyysi siitä millä tavalla kustannukset sopeutuvat useamman vuoden aikana meille asetettuihin raameihin ja tuottavuustavoitteisiin

tältä osin toivoisikin että meillä kiinnitettäisiin jatkossa huomiota siihen että nämä laskenta asiat saadaan kuntoon myös näissä hallituksen esityksissä

ongelma lienee siinä että kun rahaa on vähäsen ja nämä rahat täytyy kuitenkin näistä samoista kehyksistä kattaa niin todennäköistä on se että joudutaan ydintehtävistä ne rahat sitten ottamaan jolloin se tarkoittaa näiden meidän palveluiden osalta pahimmillaan myös heikennyksiä

siellä on siirtyvä kustannusosuus tietenkin näiden hakemusmaksutulojen osalta asiakas maksaa sen lisäkustannuksen joka tästä aiheutuu

kun lähdemme tarkastelemaan kuntien ja valtion velkaantumista niin on syytä pohtia mikä on se suhde joka näiden kahden eri toimijan osalta tulee olla

mielestäni on parempi että kunnilla on oma vastuunsa myös veloista ei niin että ne ovat pelkästään valtion kannettavana oikeastaan kasvottomana toimijana

tavallinen kaduntallaaja joka tulee meille vastaan useasti ei ymmärrä mikä palvelu on valtion tuottamaa ja mikä kunnan tuottamaa ja mistä rahasäkistä mikäkin palvelu on tuotettu

tältä osin voisi jopa pohtia sitä onko nykyjärjestelmä nykyinen valtion ja kuntien rooli ja rahoitusjärjestelmä ajan tasalla kun ei tavallinenkaan ihminen ymmärrä mistä on kysymys

kuntalaisten ikärakenne hoivan ja hoidon tarve ei katoa mihinkään eikä uusia yrityksiä synny hetimmiten uuteen kuntaan

toimenpide konkretisoituu sillä että on yksi kaupunginjohtaja valtuusto hallitus kahden tai useamman kyseenomaisen johtajan tai toimielimen sijaan

toisaalta riskit lienevät siinä että kuntien yhdistyessä ei päästä aloittamaan tyhjältä pöydältä

tässä on seuraavalle hallitukselle paikka millä kunnat pääsisivät yhdistyessään aloittamaan tyhjältä pöydältä organisaation ja toimintojensa rakentamisen

pahimmassa tapauksessa tällä hetkellä palkkakustannukset ja muut kustannukset kasvavat kuntien yhdistymisen yhteydessä koska henkilöstömääriä ei pystytä sopeuttamaan uuteen tilanteeseen

pahimmassa tapauksessa megaluokan kaupunkien synnyttäminen aiheuttaa vain lisää hallinnollisia rakenteita

tältä osin on syytä tarkastella kuntien yhdistymisessä miten pystytään luomaan palvelutuotannon kannalta tehokkain organisaatiomuoto

on syytä vähentää oleellisesti sairaanhoitopiirejä ja samalla keskittää erityistason erikoissairaanhoitoa entistä tarmokkaammin

toisaalta tässäkin kohdin on kyse sellaisista palveluista joita ihmiset eivät välttämättä toivon mukaan elinaikanaan käytä tai käyttävät mahdollisesti yhden kerran elämässään

vaikka euromäärissä joudumme tinkimään niin se ei tarkoita sitä että meidän kuntalaiset joutuvat saamaan huonompia palveluita

arvoisa puhemies

edellinen puhuja nosti tiettyjä huolenaiheita esille ja jäin myös pohtimaan sitä mitkä ovat tässä ne hyvät puolet ja mitkä ovat huonot puolet

voi sanoa tietenkin sen että osakeyhtiö on selkeä juridinen muoto ja siltä osin varmasti kohtuullisesti omistajaohjauksen hallittavissa mutta sitten tietenkin herää kysymys millä tavalla se yhteistyö sitten sujuu siellä käytännön rajapinnoissa joissa ollaan osakeyhtiö ja sitten valtion virkamiesorganisaatio

ja kun osakeyhtiön osalta se tulee olemaan sataprosenttisesti valtion omistajaohjauksen ja omistuksen alla niin herää pohdinta millä tavalla aiotaan pitää nämä aikaisemmin aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa olleet tahot mukana

kiitos

arvoisa puhemies

ketterä yritysympäristö voisi olla yksi suomen kilpailutekijä mutta se vaatii meiltä toimia jotka eivät maksa lisää kustannuksia

se vaatii meiltä tahtoa purkaa sääntelyä mikä on erittäin hankalaa meille lainsäätäjille

lähteä purkamaan omia säätämiämme lakeja

pienellä vaivalla läpikäydään meidän kaikki säädökset merkittävimmät säädökset jotka aiheuttavat meille eniten harmia yrityksissä

arvoisa puhemies

lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyö on lisääntynyt

toisaalta yhteistyörakenteet ovat myös tehostaneet ja parantaneet palveluita

tulevaisuus tuo mukanaan kiperiä kysymyksiä